tämä on globaali ilmiö ja me emme välttämättä voi tätä pysäyttää mutta meidän yhteiskuntamme pitäisi kyllä miettiä miten me saisimme rauhoitettua tätä tilannetta

kokonaisuudessaan asumisen kustannukset pitää saada vähenemään

sitten metsähallitus laista on tänään keskusteltu

minun savukoskelaisena missä pinta alasta lähes kaikki on metsähallituksen hallinnoimaa on tuotava esille se että sehän on meidän kunnan tärkein toimija kuitenkin olemassa

tällä hetkellä korjausrakentamista tehdään jo enempi kuin uudisrakentamista mutta korjausrakentamisenkin kustannuksista pitää mieltää miten ne saataisiin alhaisiksi

tietenkin minun pitää olla hirveän varovainen kun minä alan puhua mitään metsätaloudesta mutta tämänpäiväisten tietojen jälkeen kun kangas on ilmoittanut eroamisestansa on puhuttu että metsähallitus lainsäädäntö tulee uusia ehkä ja samanaikaisesti on tullut voimakas keskustelu siitä että metsähallitus lakiin ei saa koskea niin minulla on itselläni mielikuva siitä että jotakin siellä nyt kuitenkin on tehtävä erityisesti kun nyt muutamassa vuodessa on tuplaantunut se kuinka paljon metsähallituksen tulee tulouttaa valtiolle tuloja

asumisen kustannukset kokonaisuudessaan tällä hetkellä kasvavat ja kasvavat mutta positiivisena asiana on se että meillä kiinnitetään nyt huomiota energiatehokkuuteen ja energiaratkaisuihin ja muutenkin todella paljon sellaisiin asioihin miten me käytämme yhä enemmän kotimaista energiaa ja rakennukset olisivat sitten mahdollisimman terveitä ja energiatehokkaita

tarkoitan sillä sitä onko välttämättä järkevää että me keskitämme kaikkia toimintoja ja ihmisiä asumaan kaupunkiseudulle koska eivät kaikki halua muuttaa tänne asumaan

se on liikaa sen takia että ainakin meidän alueella mitä minä olen metsiä katsonut kovin nuorena kovin aikaisin siellä joudutaan tekemään päätehakkuita

on hyvin paljon ihmisiä jotka haluaisivat mielellään asua muuallakin kuin näissä asumiskeskittymispaikoissa paikoissa missä meillä on olemassa jo paljon valmista rakennettua asuntokantaa

meidän tehtävämme on oikeasti miettiä suomalaisella järjellä se millaisia toimintoja voisi oikealla tavalla hoitaa muualla kuin täällä kaupunkiseuduilla

sitä kaikkein tuottavinta kasvuvaihetta jolloin tehtäisiin todella euroja siitä puusta ei pystytäkään enää käyttämään mahdollisimman hyvin hyväksi vaan liikaa pitää repiä nopeassa ajassa tuloksia sieltä metsästä

se miten loma asunnot muutetaan kiinteiksi asunnoiksi ja niin edelleen

elikkä miten me saisimme biotalouspuolella joka on meidän hallituksen kärkihankkeita koko maan luonnonvarat kehitettyä ja otettua työpaikkatoimintoina eteenpäin

miten me saamme metsästä enempi rakennusmateriaalia miten saadaan nykymetsäteollisuus kehittymään miten me saamme paperin erikoistuotannon kehittymään

lisäksi olisin ottanut tässä yhteydessä esille tämän että puretaan turhaa byrokratiaa puretaan turhaa tekemistä hallinnossa sillä tämä kyseinen lainvalmistelu kokonaisuudessaan on todellakin malliesimerkki siitä miten lisätään byrokratiaa miten aletaan leikkimään hallintopuolella asioitten kanssa tehdään vain lisää paperia lisää tekemistä

käytännössä jopa perez hiilipäästöjen määrä lisääntyy koska metsäpinta ala pienenee

eikö meidän kuitenkin pitäisi aivan rehellisesti huomioida hiilitaseena se että hiiltä sitovan puuston määrä on suomessa hoidettujen metsien ansiosta koko ajan lisääntynyt

meillä on todella paljon mahtavaa tekemistä ja toimintaa ja uskon että tällä meidän suunnitelmallamme saadaan näitä myöskin vietyä järkevästi eteenpäin

no seuraavana asiana meillä taitaa tässä olla salissa käsittelyssä tuo luonnonsuojelulaki ja no siinäkin on tulossa taas lisää byrokratiaa ja tekemistä mutta onneksi ei ihan niin paljon kuin tässä lapsilisäasiassa

no ainakin tässä vähennyspuolen asiassa saapi useampi henkilö lisää töitä

mutta kuinka paljon tämä on lisää töitä ja hermoja sitten näitten lapsilisien saajille ihmisille jotka tarvitsisivat meidän apuamme jotka pitäisi päästää asioissa mahdollisimman järkevästi eteenpäin

nytten mehän jätimme siitä me ja perussuomalaiset vastalauseen silloin kun se oli vuosi sitten käsittelyssä ja nytten on tämä kansalaisaloite

vaikka tämä nyt ei tule siihen tulokseen mitä me esitimme tai mitä kansalaisaloite esitti niin mahtavaa on se tunnustaa että tämä nyt valiokunnan tekemä esitys on parempi kuin mikään näistä aikaisemmin esille tulleista asioista

minusta tämä osoittaa sitä todellista demokratiaa että tältä pohjalta on lähdetty viemään esitystä eteenpäin ihan riippumatta siitä onko esittäjänä oppositio vai hallitus vaan todellakin nyt on kuultu kansaa ja menty yhteisesti sen asian kanssa eteenpäin

arvoisa puhemies

olen kotiseudullani lapissa käynyt tutustumassa kemijärvellä ja rovaniemellä turvapaikanhakijoitten tilanteeseen ja kokonaisuuteen siellä ja olen ottanut sitten vahvasti kantaa näitten asioitten järjestelyyn ja hoitamiseen ja nyt haluan ottaa esille kaksi asiaa nimittäin kielenopiskelun ja sitten työharjoittelun

meillä on käytössä joka järjestelypaikassa hyvät nettiyhteydet ja sitten lisäksi ihmisillä on käytettävissä jo aika hyvät laitteet sinne on järjestettävissä laitteita

tässä vasta oli maaseudun tulevaisuudessa juttua siitä että suuri osa maatiloista olisi valmiina ottamaan tiloillensa töihin turvapaikanhakijoita

arvoisa puhemies

laadukas kulttuuritarjonta on mahdollistettava ja vapaan sivistystyön toimintaedellytykset on turvattava

muun muassa nämä ovat asioita joihin olemme kiinnittäneet huomiota ja sen takia olemme jättäneet tämän esityksen ja näin ollen kannatan edustaja kerolan tekemää esitystä

arvoisa puhemies

alun perin kun tätä työtä lähdettiin tekemään siinä vaiheessa olivat matkassa vielä kaikki rakennukset kaikki asunnot jopa nämä syrjäseudun omakotitalot joitten arvo on hyvin alhainen

olen syrjäisimmän maaseudun asukki ja nyt sitten kun olen vuoden verran täällä ollut niin minä olen todella hämmästyneenä kuunnellut sitä että meille on ilmestynyt uusi maaseudun puolue

ensinnäkin se miten näiden vanhojen omakotitalojen kanssa tullaan toimimaan sillä meillä on hyvin erilaisia omakotitaloja joita on oikeasti vaikea laittaa kaikkien kertoimien ja kaikkien muitten asioiden alle että mihin ne oikeasti kuuluvat

elikkä nyt käytännössä tilanne on se että nyt kun minä olen tuossa hallituspuolueessa sisäpiirissä on muuten semmoinen tunne että meillä on muuten tekemisen meininki

sitten toinen mikä varmasti tässä tulee vastaan on kokemukset kentältä

nyt vuoden aikana on kuultu jo paljon kokemuksia ja varmasti tässä tulee vielä eteen mitä muuta siellä asioita tulee varmasti paljon uusiakin asioita tulee eteen

arvoisa puhemies

sitten mahdolliset direktiivimuutokset

aiheuttaahan se että nyt on esitetty valtavan suuria muutosesityksiä pelkotiloja paljon mutta minä näen myöskin että on paljon mahdollisuuksia

lähetekeskustelussa toin esille tähän lakiin yhden muutosesityksen

lisäysesitys oli se että tämä sijaisapuasia koskisi myös niitä tapauksia että poron omistaja yllättäen kuolee elikkä siinä tapauksessa tämän sijaisavun järjestäminen asioiden järjestelyn ajaksi

edellisessä kohdassa käsittelimme ilmastonmuutosta ilmastolakia ja kyllähän siinäkin kohdassa energia asiat ovat kaikkein tärkein asia ja se että me saamme asumisesta ja muusta energiaa säästettyä on erittäin tärkeä asia

tätä asiaa ei otettu sen tarkemmin käsittelyyn valiokuntakäsittelyssä eikä se ole nytten myöskään tässä lopullisessa päätöksessä esillä

mutta sitten kun tätä energiatodistus asiaa aletaan työstämään eteenpäin minä toivon että me jatkossa alkaisimme käsittelemään semmoista kohtaa kuin terveellisen asunnon todistus

eli energia ei ole todellakaan ykkösasia vaan ykkösasian pitää olla se että asunto on terveellinen ja se minkälaisia nämä asunnot ovat ovatko ne pullotaloja vai minkälaisia ne ovat että ne säästävät energiaa mutta samalla myöskin säästävät ihmisen terveyttä että on hyvä asua ja elää eteenpäin

ensimmäinen asia on se että he pääsevät harjoittelupaikkoihin elikkä tutustuvat työelämään ihan vastaavalla tavalla miten suomessa eri oppilaitosten opiskelijatkin harjoittelevat ja sitä kautta tutustuvat työelämään

elway alkoi puhemies on hyvä eiväthän he todellakaan ole valmiita työntekijöitä vaan he voisivat jonkin aikaa olla esimerkiksi siellä maatiloilla mukana apuna työskentelyssä mutta monessa muussakin paikassa he voisivat olla

silloinhan tulee varmasti vastaan myöskin tämä puurakentaminen jota meidän valiokuntamme ympäristövaliokunta on käsitellyt paljon myöskin mikä on erittäin hyvä asia ja toivon toimenpiteitä eteenpäin sillekin mitä tehdään sen eteen että saamme yhä enemmän suomalaisille terveellisiä asuntoja

se lehtijuttu mihin viittasin oli maaseudun tulevaisuuden juttu jossa tuotiin esille se että tällä hetkellä on jo hyvin monella suomalaisella maatilalla töissä ulkomaalaisia työntekijöitä ihan sen takia että suomalaisia työntekijöitä ei saada niihin todella rankkoihin töihin esimerkiksi karjatiloille pitkiä työpäiviä tekemään aamulla aikaisin illalla myöhään eikä myöskään näille marjanviljelytiloille

ja viimeisenä haluan ottaa esille sen mikä tässä lausumaehdotuksessa oli tämä että helpommin ymmärrettäviksi tulee saada nämä todistukset ja termin selkokielitalkoot

elikkä meillä on yllättävän paljon suomessa tällaista todella raskasta työtä mihin ei välttämättä sitten saada enää suomalaisia työntekijöitä matkaan

ja se että maatilat olivat vastanneet niin myönteisesti tähän asiaan kertoo sen että meillä on oikeasti tarve toimijoista ja tekijöistä ja yhteinen huoli siitä että meidän yhteiskunnassa pitää päästä tässäkin asiassa eteenpäin

tässä yhtenä selityksenä tuotiin esille se että tämä tekemämme esitys olisi ollut byrokraattinen ja monimutkainen mutta ainakin minun käsityksen mukaan se oli vain selitys siitä minkä takia tätä asiaa ei tällä tavalla otettu käsittelyyn koska kysehän oli lähes nykyisestä toimintamallista ja sehän ei ole monimutkainen

hallituspuolue kokoomuksen toiminnasta valiokunnassa

ilman muuta vahingot tulee korvata mutta se mikä meille kaikille olisi tärkeintä nyt on se miten me pystymme estämään vahinkoja jatkossa että niitä ei tulisi

kyllä minä voin antaa teille vähän kiitostakin

kyllähän kokoomuslaiset valiokunnassa toivat huolensa hyvin voimakkaasti esille juuri niin kuin te kerroitte siitä että pitkititte asian käsittelyä monta kertaa ihan tämmöisillä järkevillä toiminnoilla elikkä yrititte kyllä sitä asiaa työstää eteenpäin

ja siihen onko tämä mahdollista viranomaisyhteistyöllä vai millä minä odotan vastausta millä tavalla me voimme vähentää ettei jatkossa kuluisi rahaa näin paljoa näiden vahinkojen maksamiseen

siihen minä olen tyytyväinen että tähän lakiesitykseen tuli kokoomuksen esityksestä muuten tämä kahden vuoden selvitys elikkä se väheni vielä vuodella kuinka pian tämä selvitys pitää tehdä

jos hyvin käy ja minä olen seuraavassa eduskunnassa matkassa niin sitten voin omalta osaltani tätä asiaa olla viemässä mahdollisesti eteenpäin mutta katsotaan miten tilanne sillä hetkellä on kehittynyt tämän asian osalta

eihän se ole pelkkä sairausloma mistä tässä kustannuksia tulee vaan työnantaja joutuu maksamaan poissaolosta nyt sitten kahteen kertaan ensin sairauspoissaolosta ja sitten vielä siirretystä lomasta

muita kustannuksia yhteiskunnalle joita näissä laskelmissa muuten ei ole vielä tuotu ollenkaan esille ovat lisäkustannukset työterveydenhuoltoon ja kunnille lisää kustannuksia terveydenhuoltoon ja kaikkialle tänne koska tarvitaan valtava määrä lisää todistuksia ja kaikkea tämmöistä ja siellä on kyllä tällä hetkellä jo aika raju kuormitus päällä niin että saa nähdä miten heidän rahkeensa tulevat kestämään tätä asiaa

sitten on vielä se että kyllähän tämä koko esitys jos se menee läpi nostaa palkkaamisen kynnystä ja jopa harmaan työvoiman käyttöä otetaan lyhytaikaisia pätkätyöntekijöitä

nyt mahdollisesti äänestyksissä niin kuin näyttää siltä että äänestys tulee tullaan sitten näkemään mitä mieltä heistä suurin osa on tästä asiasta

toivon että he tulevat miettimään tätä asiaa vielä tarkemmin elikkä sitä haluavatko perussuomalaiset todella tukea eu myönteistä asiaa ja sitä että eu asioita tulkitaan yli niiden vaatiman tarpeen

tämä on vanha keskustalainen sanonta

nyt kun olemme lukeneet tuota keltaista kirjaa mikä meillä tuossa pöydällä on niin ei se vain sisällä niitä asioita mitkä siinä arktisessa strategiassa oli mainittu

keskustaa tarvitaan keskustaa on ikävä

elikkä toimenpiteitä todellakin pitäisi saada nytten aikaiseksi että saisimme muun muassa tuon arktisen strategiankin toimenpide esitykset liikkeelle

santeri alkio on sanonut aikoinaan että jätetään maa lapsillemme paremmassa kunnossa kuin olemme sen itse saaneet

tämä sanonta tulkitaan yleensä ympäristöpuolen asiana mutta kyllä se pitää tulkita myöskin laajemmin elikkä myös elinkeinopuolen asioissa ihan tässä jokapäiväisessä elämässä

me keskustalaiset kannamme vastuuta siitä että meidän tulee tehdä töitä koko suomen tulevaisuuden puolesta ja me tosiaan yritämme tehdä sen

arvoisa puhemies

oli hyvä että tuli esille tämä että työstä on maksettava palkka koska todellakin nämä maatilat olivat puhuneet palkkatyöstä että he palkkaisivat näitä turvapaikanhakijoita töihin

tänä päivänäkin esitelty vaihtoehtoinen talousarvioesitys sisälsi paljon toimenpiteitä missä me kannamme tätä vastuuta että me saisimme töitä toimenpiteitä ja tulevaisuutta koko suomen alueelle

minä itse toin esille ja tuon esille sen että maatiloille voisivat mennä ensin harjoittelemaan koska siinä vaiheessa olisi ensin tätä kieliopiskelua sen työn ohessa ja muutenkin maan tapojen opiskelua ja tämmöistä

kuten jo tuosta useamman kerran mainitsemastani arktisesta strategiasta ilmeni niin suomen tulevaisuus on erityisesti pohjoisessa mikä taas tuosta keltaisesta kirjasta ei kyllä näy ollenkaan

minun mielestäni olisi järkevää se että olisi siihen aluksi tällainen ihan oikea harjoittelujakso koska sillä tavalla sinä aikana he voisivat päästä kuvioihin matkaan

mutta vastaavalla tavalla myöskin ympäri suomea on ihan yhtä lailla tärkeitä luonnonvaroja ja mahdollisuuksia jotka tällä hetkellä ovat todella alikäytettyinä

sen jälkeen maatilat voisivat tehdä tätä ihan palkkaamista sinne maatiloillekin töihin niin kuin muihinkin paikkoihin

itse olen tehnyt lakialoitteen pari kuukautta sitten siitä että sen jälkeen kun on ollut kuukauden turvapaikanhakijana voisi jo hakea töihin työpaikkaan normaalisti töihin matkaan mutta tämä asia nyt näyttää siltä että se olisi jo toistakin kautta edistymässä ja menossa eteenpäin

se on rakennettu siten että me saisimme nämä voimavarat käyttöön ja nytten kun näitä keskustan esityksiä on tänään käyty läpi niin näistä minä painotan erityisesti muutamaa kohtaa